tuolloin eduskunta edellytti riippumatonta ulkopuolista arviointia suomen kehitysyhteistyöstä ja selvitystä siitä miten toimintaa uudistetaan

kukapa olisi uskonut että sekametelihallitus tähän pystyy vieläpä tilanteessa jossa apua on turha odottaa ravan roiskutteluun keskittyvältä oppositiolta tai vastakkainasettelua lietsovilta työmarkkinajärjestöiltä

olemme kuulleet teidän osinkouudistuksestanne teidän velanottonne on edelleen hieman epämääräistä meille ja myöskin näistä rahastoasioista olemme kuulleet hyvin paljon

tämä selonteko vastaa nyt eduskunnan pyyntöön ja ottaa myös huomioon viime kesänä valmistuneen riippumattoman arvioinnin suositukset toiminnan kehittämisestä

tämä on näkynyt myös vilkkaana yhteiskunnallisena keskusteluna siitä mitkä ovat kehityspolitiikan vaikutukset kehitysmaiden tilanteeseen ja tekeekö suomi oikeita asioita

suomen tila vaatii meiltä poliittisilta päättäjiltä hallitusoppositio asetelmasta riippumatta vastuunkantoa ja vakavaa pohdintaa mihin suuntaan suomea pitää viedä

hallitus on todellakin viime viikolla antanut valtavan suuren rakennepaketin jolla kestävyysvajetta korjataan ja täällä kyllä hyvä kannetaan huolta tästä kotihoidon tuesta joka on yksi detalji tässä valtavassa paketissa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kokoomus ja hallitus kantavat suurta huolta siitä että perheissä edelleen jatkossakin voidaan hoitaa lapsia hyvin ja erilaisia vaihtoehtoja siihen löytyy

kehyspäätös valaa uskoa suomalaiseen työhön

meillä on valtavan paljon erilaisia tapoja siitä mistä perheet voivat valita mutta jatkossakin varmaan perheet tarvitsevat lisää vielä yhä enemmän joustoa

kehyspäätöksen merkittävin kokonaisuus onkin työllistävä verouudistus

kokoomuksen eduskuntaryhmän mielestä hallituksen on pidettävä kevään kehysriihessä rima edelleen korkealla ja tehtävä loppuvaalikaudellakin kaikki mitä suomalaisen työn eteen tehtävissä on

ajan ei välttämättä tarvitse olla yhtään pidempi mutta kaikkien perheiden tilanteet eivät ole samanlaisia ja meidän täytyy muistaa että nyttenkin esimerkiksi tätä kotihoidon tukea vain puolet perheistä käyttää vuoden ajan

pääministeri kataisen hallituksen ensimmäinen budjettiesitys pitää huolta siitä että kotipesämme kestää myös ulkoapäin tulevat iskut

suinkaan tämäkään muutos ei tulisi koskemaan kaikkia perheitä jos tämä jaettaisiin tasan sekä äidin että isän kesken mutta minusta on tärkeämpää se että me edelleen luomme joustoa perheille jotta erilaiset perheet voivat valita

tämä tarkoittaa veronkiristysten ohella menosäästöjä jotka koskettavat kipeästi monia meille tärkeitä asioita kuten esimerkiksi koulutusta tai maanpuolustusta

kokoomuksen eduskuntaryhmä on tyytyväinen että piensijoittajien veronkiristys puolitettiin ja kannuste suomalaisiin yrityksiin sijoittamiseen säilyy

onko hallituksella suunnitelmia että voisimme vielä perheiden tilanteet huomioida paremmin

arvoisa puhemies

meistä on hyvä että verotuksen painopistettä siirretään kasvua hidastavasta työn ja yrittäjyyden verotuksesta terveys ja ympäristöperusteisiin veroihin

arvoisa puhemies

on selvää että laajassa maassa on paljon tarvetta tiehankkeille mutta on aivan yhtä selvää se että kun eletään taloudellisesti hankalia aikoja niin kaikkien hallinnonalojen täytyy osallistua näihin talkoisiin

mutta nyt kun sitten joitakin hankkeita toivottavasti loppukaudesta saadaan eteenpäin on tärkeätä että siinä painotetaan nimenomaan elinkeinoelämää kilpailukykyä niin että niillä on siis myös vaikutuksia siihen että uutta työtä syntyy laajemminkin kuin vain siitä että tietä rakennetaan niin että se myös edesauttaa uusien työpaikkojen syntyä pitkällä tähtäimellä

arvoisa puhemies

yrittäjäjärjestöt ovatkin jo kiitelleet tehtyjä ratkaisuja ja nyt pallo on yrittäjillä

korkea osaamisemme on tuonut menestystä työtä ja toimeentuloa tuhansille suomalaisille muun muassa metsä ja energia alan lääketeollisuuden ja peliteknologian parissa

kokoomuksen eduskuntaryhmä toivoo että nämä päätökset kannustavat yrityksiä luomaan uutta työtä ja hyvinvointia kaikille suomalaisille

arvoisa puhemies

tässä mielessä pidän hyvin tärkeänä että viitostien mikkelijuva ja savonlinnan rinnakkaisväylä etenevät koska molemmilla on hyvin laajat elinkeinopoliittiset vaikutukset

yksi näistä on osatyökykyisten työllistämiseen tähtäävä toimenpidekokonaisuus

mutta kaiken kaikkiaan kiitän kyllä ministeriä siitä että tämä venäjä puoli on vahvasti esillä näissä tiehankkeissa koska sillä ja näillä hankkeilla on merkitystä koko suomen kilpailukyvylle

nyt tähän tarjoutuu entistä parempi mahdollisuus

myös työnteon kannustavuutta lisätään keventämällä pienituloisten ansiotuloveroa

kokoomuksen eduskuntaryhmä on kiertänyt alkuvuoden ympäri maata kuulemassa yrittäjien ideoita toimenpiteistä joita suomessa pitäisi tehdä jotta täällä olisi helpompi yrittää ja työllistää

hallituksen kehyspäätös vie myös tavoitetta työurien pidentämisestä eteenpäin

oppisopimuskoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen lisäpanostukset varmistavat että mahdollisimman moni nuori löytää itselleen mieluisan opiskelupaikan myös ne nuoret jotka eivät viihdy pulpetin ääressä

erinomainen osoitus hallituksen arvovalinnoista on että työn tekemisen ja teettämisen kannustavuus asetetaan etusijalle edellisen hallituksen tapaan

työurat pitenevät myös keskeltä kun hallitus tarjoaa pienten lasten vanhemmille joustavampia tapoja yhdistää työtä ja perhe elämää

onko oikein että pienteurastamoyrittäjä joutuu lähiruokatuotannossa dokumentoimaan arkistoimaan ja mittauttamaan lihan tulo ja lähtölämpötiloja samojen standardien mukaan kuin lihaa satoja kilometrejä kuljettavat ja tuhansia kiloja säilövät alan suurtoimijat

hallitus estää työn verotuksen kiristymisen inflaation ja ansiotason nousun seurauksena ja keventää pienimpien ansiotulojen ja perusturvan varassa olevien verotusta

mikäli kävisi niin etteivät työmarkkinaosapuolet pysty kantamaan niille kuuluvaa vastuuta tekee hallitus viime kädessä suomen kannalta välttämättömät päätökset

ketään ei myöskään pakoteta palveluseteleitä vastaanottamaan vaan asiakas voi aina tästä kieltäytyä jolloin kunnan pitää sitten järjestää vaihtoehtoinen tapa tuottaa tämä palvelu

erityisen kiitoksen kokoomuksen eduskuntaryhmä haluaa antaa hallitukselle siitä että valtio on kehyspäätöksellä mukana uuden lastensairaalan rakentamisessa

arvoisa puhemies

näin varmasti on mutta tässäkin kunnilla on seutuyhteistyöllä mahdollisuus tehdä paljonkin erilaisia malleja joilla palveluita pystytään tuottamaan niin että pienet yritykset yhdessä tekevät verkoston ja hallinnointikuluissa säästävät

arvoisa puhemies

kannustavuus ahkeruus luottamus tähän menestystekijöiden listaan on lisättävä vielä kohtuus jota myös tasavallan presidentti sauli niinistö peräänkuulutti eilen valtiopäivien avajaispuheessaan

hallituksen talouspolitiikka tähtää kasvupotentiaalin vahvistamiseen työllisyyden nousuun kotitalouksien ostovoiman myönteiseen kehitykseen ja kansainvälisen kilpailukyvyn parantamiseen

se on yhdistelmä valtiontalouden uskottavaa ja vastuullista hoitoa hyvinvointia uhkaavan kestävyysvajeen kattamista sekä uutta luovia kasvun toimia

kehyspäätöksessä on kyse kokonaisuudesta joka luo suomeen uutta työtä ja yrittäjyyttä

suomi pärjää tulevaisuudessa kun vedämme yhtä köyttä olemme rohkeita ja uskallamme uudistua

ilman yksityisen sektorin työpaikkoja ja yritysten tuottamaa lisäarvoa suomalaisille annettua hyvinvointilupausta ei voida lunastaa

olemme kaikki suomalaisen työn puolella

kokoomuksen eduskuntaryhmä on erittäin tyytyväinen ettei taloudellisesti vaikeinakaan aikoina heikoimmassa asemassa olevilta leikata vaan päinvastoin

hallitus on tehnyt sosiaalisesti oikeudenmukaisen valinnan suunnatessaan merkittäviä etuusparannuksia erityisesti niille jotka eivät omalla työllään pysty hyvinvointiaan parantamaan

nyt tehtävät ratkaisut ovat jatkoa edellisellä hallituskaudella toteutetuille hyville uudistuksille kuten takuueläkkeelle opintorahan ja minimiäitiys isyys ja vanhempainrahojen korotuksille

haluaisin nyt kuitenkin muistuttaa että tässä on todellakin kyse vaalipiiriuudistuksesta ja tämä muu hallinnollinen uudistamiskeskustelu mitä näissä puheenvuoroissa on käyty on aivan toinen asia

eli kyse on todellakin vaalipiiriuudistuksesta jossa otetaan merkittävä askel eteenpäin siihen että kansalaisten kuluttajansuoja äänestäessä paranee